sen pitää olla aktiivisempaa ja ennen kaikkea valtionyhtiöiden on luotava turvallisuutta suomalaisten arkipäivään

siellä on tällaisia ihan yksinkertaisia perusasioita että puhelinongelma on vieläkin olemassa eli asiakkaan on edelleen vaikea saada yhteyttä tarkastajiin

se puhelinkeskus on kajaanissa ja maantieteellinen tuntemus saattaa olla vähän hukassa mutta se vain nyt on sitten niin että se lappeenrantalainen työsuojeluvaltuutettu haluaa langan päähän tarkastajan lappeenrannasta eikä mistä tahansa etelä suomen avin alueelta

tämä tarkastajien määrä on tosiaan edelleen liian vähäinen johtuen valtionhallinnon säästöohjelmista joissa määrärahat eivät ole suinkaan lisääntyneet ja uusia virkoja ei voida perustaa

eli niitä tarkastajia tarvitaan niin ulkomaalaistarkastajia kuin muitakin työsuojelutarkastajia tähän tavalliseen tavalliseen kenttätyöhön tarkastamaan niitä työolosuhteita työturvallisuutta ja harmaan talouden tarkastuksia

tämä kolmevuotiskausi onkin varmasti ollut myös kiinni kun taju onkin ollut ilman muuta sitä aikaa kun sitä organisaatiota on ajettu ylös ja siitä osin sitten johtuvat myöskin nämä epäkohdat niihin ei ole vielä päästy kiinni

nyt ensimmäinen eduskunnan isoon saliin tuleva kansalaisaloite on kansanvallan kannalta erinomainen ja uskon että tulevatkin kansalaisaloitteet saavat eduskunnassa arvoisensa kohtelun eli perusteellisen käsittelyn

edustaja tiilikainen on muutamaan kertaan varmaan kolmeen kertaan ainakin peräänkuuluttanut että tässä hallituksen ohjelmassa ei työurille tehdä mitään

arvoisa puhemies

vaikka muuten olen sitä mieltä että kaikki miekat pitää takoa auroiksi niin kyllä oman maan puolustuksen osalta asioiden tietenkin pitää olla kunnossa ja kaluston ajanmukaista ja sitä pitää olla riittävästi

tämä turkistarhauksen kieltämiseen tähtäävä aloite jakaa mielipiteitä todella paljon ja yhtenä mielipiteitä jakavana linjana on eläinten kohtelu tarhoilla

sen lisäksi tähänhän liittyy olennaisena osana se solmittu raamisopimus jossa muun muassa työterveyshuollon kehittämisellä niitä työuria pidennetään

ulkomaisen työvoiman lainvastainen käyttö on ihmiskauppaa jonka tarkastaminen ja poliisitutkinta vaativat erikoistuneita asiantuntijoita tarkastamiseen ja ongelmien tunnistamiseen sekä tutkintaan keskusrikospoliisissa paikallispoliisissa ja sitten poliisin tullin ja rajan yhteistyössä nimenomaan tässä rajat ylittävässä kansainvälisessä liikkuvuudessa

siellä on kysymys isosta määrästä myöskin suomalaista työtä jolla on vaikutusta liikevaihtoon yrityksissä osaamisen kehittämiseen ja työllistymismahdollisuuksiin ja tämä on myöskin huoltovarmuusnäkökulman kannalta suomelle äärimmäisen tärkeä asia

voin näkemäni ja kokemani perusteella antaa tarhan siisteydestä eläinten hyvinvoinnista ja terveydenhuollosta hyvän arvosanan

ja valtionhallinnosta osin puuttuvat nämä erikoistuneet resurssit laittomien menettelyjen valvontaan tarkastukseen ja tutkintaan laittoman ulkomaalaisen työvoiman käytössä

toivottavasti tälle puolelle pystytään panostamaan että suomalainen aseteknologia ja ne toimijat jotka tällä saralla liikevaihtoa tekevät myöskin tulevaisuudessa pystyvät liiketoimintaa harrastamaan

sieltähän menetetään käytännössä miljardeja verotuloja että siellä kyllä sitä ponnistuksen kohdetta riittää ja siellä on myöskin saavutettavissa tosi paljon asioita

ei pidä mielestäni kuitenkaan liioitella näitten sairauksien määrää sillä vastuulliset tarhaajat kyllä pitävät eläimistä huolta sillä jos eivät pidä niin se on tilipussista pois

tämä tilaajavastuulain tehostettu valvonta ei poista kansainvälisen työvoiman liikkuvuuteen liittyvää harmaata taloutta joka ilmenee sitten ulkomaisen työvoiman käytössä

onko suunnitteilla mitään arvoisa ministeri tälle saralle asialle tehtävissä

suomalaiset turkikset käyvät hyvin kaupaksi ja ovat huippuluokkaa

mielestäni se että turkikset ovat huippuluokkaa kuvastaa myös sitä että eläimiä kohdellaan tarhoilla hyvin sillä huonolla kohtelulla ei eläin kasvata kunnon turkkia

siellä on tullut selkeitä tarpeita myöskin siihen että säädösmuutoksin tulee turvata poliisihallinnolle ja poliisihallinnossa keskusrikospoliisin talousrikosyksikköön siirrettäville ulkomaalaistarkastajille ja tilaajavastuutarkastajille suora sakotusoikeus säädetyissä rikkomuksissa ja rikoksissa ulkomaalaisen työvoiman käytössä

arvoisa puhemies

kyseisellä organisoinnilla myös työperäiseen ihmiskauppaan voidaan puuttua nopeammin ja käynnistää tutkinta valvonnan ja tutkinnan tapahtuessa samassa hallinnossa

sillä tavalla erinomaisen huono asia on että kuntoutusasiain neuvottelukunta ei pysty tällä hetkellä seuraamaan kuntoutuksen vaikuttavuutta sen kokonaisvaltaista vaikuttavuutta vaikka sinällään näitten yksittäisten kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta tietoja tietenkin on ja edellisestä kuntoutusselonteosta on kulunut yli kymmenen vuotta mikä on tällaisessa yhteiskunnassa joka muuttuu päivittäin ja saattaa jopa useamman kerran päivässä muuttua aivan liian pitkä aika

tämä vientitulo syntyy sitten muuten ilman julkista tukea

sanalla sanoen

sitten en malta olla entisen työurani innoittamana vähän miettimättä sitä mikä on syynä että aslak ja tyk kuntoutuksista ei ole ollut mitään hyötyä

ensimmäisenä tulee mieleen se kysymys millä tavalla sinne on sitten päästy eli onko työterveyshuollon ja työpaikan yhteys toiminut koska ainahan pitää olla lähtökohtana se että lääkinnällisen diagnoosin pitää siellä olla takana ja se että se ulotettaisiin mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen eli tänä päivänä entistä nuorempiin ihmisiin jotta ne työurat sitten tämän kuntoutuksen kautta ihan oikeastikin pitenisivät

arvoisa puhemies

kyllä minä haluan korostaa eritoten sitä että tämä työterveyshuolto on se joka asiat ratkaisee ketkä lähtevät sinne kuntoutukseen

eli kyllä siellä aina pitää olla olemassa se terveydellinen perusta eikä niin että sinne mennään sitten niin sanotusti hupia viettämään ja minä nyt en suostu vielä tällä syömisellä uskomaan että tästä asiasta on kysymys

eilisiltana täällä puhuttiin samasta asiasta eli pekkaspäivien poistamisesta lomarahojen poistamisesta

mutta totta kai sitten kysymys on myöskin siitä kuka järjestää näitä kuntoutuksia minkälainen ammattitaito sitten näillä laitoksilla jotka näitä järjestävät on

tässä yhteydessä kannattaa ihan oikeasti muistaa se että ne työajan lyhennysvapaat on tehty osittain sen takia että ihmiset jaksavat töissä paremmin kuin tähän asti

siis tässä vaiheessa ei ole kyllä oikeastaan kuin kysymyksiä ja silmät ymmyrkäisinä seuraan sitä koska itse olen ollut aslak kuntoutuksessa ja sitten olen ollut saattamassa kymmeniä kymmeniä ihmisiä edellisissä työtehtävissäni sinne ja kyllä sieltä todella moni minun kokemusperäni mukaan on sen avun myöskin saanut

opiskelijaksi ottamisen perusteita ollaan uudistamassa niin että perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat ovat etusijalla toisen asteen opiskelijavalinnassa

muutama sana plussista ja hyödyistä ilmastolaissa

kyllähän tämä ilmastolaki poistaa ilman muuta sen ongelman että tämän ilmastopolitiikan valmisteluun liittyvältä strategiatyöltä on puuttunut lainsäädännöllinen pohja tähän asti

sen takia asioita ei pysty sopimaan

minä toivon että tällä selvityksellä joka tehdään sosiaali ja terveysministeriön toimesta saadaan ainakin osaan näistä kysymyksistä vastaus mielellään tietenkin kaikkiin koska kyllä sieltä kuntoutuksesta edelleenkäsin puhun omasta kokemusperästä ja taustastani saadaan myöskin erinomaisia eväitä siihen että se työura ihan oikeasti jatkuu kunhan sen henkilön oma motivaatio sen kuntoutuksen jälkeen on kunnossa eli sitä jatketaan

ja se kokoaa tietenkin yhteen erityisesti päästökaupan ulkopuolista sektoria koskevaa hajanaista lainsäädäntöä ja näyttää siltä että se edistää suomen cleantech liiketoimintaa ja nostaa suomen sitten maailman ympäristötietoisimmaksi kansakunnaksi

pyritään vähentämään erityisesti sitä koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä ja yritetään tavoittaa ne opiskelijat joiden keskeyttämisalttius on sitten tavallista suurempaa

arvoisa puhemies

se tuo ilman muuta ilmastopolitiikkaan pitkäjänteisyyttä sekä selkeyttä ja lähettää täälläkin monta kertaa todetun kansainvälisen selkeän viestin siitä että suomi on ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä

viennin kasvu ja nimenomaan eurooppaan on tärkeä asia koska me olemme niin vientivetoinen valtio mutta samalla eurooppa pitää saada kuntoon eli sen pitää pystyä elpymään

heitä toki sopisi olla enemmän ja toivonkin että heitä tulevaisuudessa pystytään lisäämään koska entistä enemmän tulee niitä opiskelijoita jotka tarvitsevat sitä tukea enemmän kuin tänä päivänä

jos sen jälkeen ei jatketa henkilön itsensä toimesta niitä toimenpiteitä ja niitä ohjeita joita sieltä on saatu niin ei siitä mitään hyvää seuraa

tällä hetkellähän tilanne on se että vaikka me tekisimme yhtä ja toista monenmoista hyvää ja kaunista niin eurooppa on niin huonossa kunnossa että siellä ei ole käytännössä varaa ostaa niitä kilkkeitä mitä täällä tehdään

tätä lakia on valmisteltu poikkeuksellisen laajasti mikä on mahdollistanut näitten erilaisten näkemysten kuulemisen ja huomioon ottamisen tässä valmisteluvaiheessa

sitten yhteen lempilapseeni ammatillisen koulutuksen saralla eli oppisopimuskoulutukseen kaiken kaikkiaan

tässä jatkossa kun sieltä kuntoutuksesta tullaan takaisin sinne työpaikalle myöskin se työ terveys ja terveitä rooli työterveyshuollon rooli on äärimmäisen tärkeä että niitä ihmisiä seurataan ja opastetaan ja neuvotaan

sitten tämä työvoiman hinta suomessa

se on erinomainen tapa hankkia ammatti ja nyt kun tuonne nuorten oppisopimuspuolelle ollaan panostamassa lisää paikkoja ja rahaa niin kaiken kaikkiaan tämä on erinomainen tapa hankkia ammatti

eurostat julkisti tässä muutama hetki sitten tilaston josta minä otin kolme maata saksan suomen ja ruotsin jotka olemme toistemme vientimaita tai suomi vie tuonnepäin ainakin

seuraavassa muutama asia jotka on joka tapauksessa jatkossa otettava huomioon kun tämä laki lähtee toimimaan ja niitä pitää seurata

on nimittäin väitetty että tämä näyttää synnyttävän vain lisävirkoja hallintoon byrokratiakuluja mutta ei lainkaan näitä ratkaisuja

minä olen entisessä työssäni päässyt seuraamaan läheltä etelä karjalan osalta oppisopimuskoulutusta ja täytyy sanoa ja pääsee sanomaan että kyllä sillä monta monta ihmistä on pelastettu jos käyttää tällaista termiä turmion tieltä

minä uskon että tästä on löydettävissä hyvät emmeet ja sopiihan niiden hyvien emmeiden löytyä koska kyllä tähän ihan riittävästi yhteiskunnan varoja uhrataan

ilmastolaki lisäisi näitten väitteiden mukaan siten teollisuuden epävarmuutta tämän toimintaympäristön kehittymisestä ja heikentäisi suomen houkuttelevuutta investointikohteena

sen lisäksi tähän koulutusarsenaaliinhan ovat ymmärrykseni mukaan työmarkkinajärjestöt omalta osaltaan tuoneet erinomaisen hyvän ja oman arvokkaan lisänsä ja erinomaisia ehdotuksia eri koulutusmalleista millä tavalla ihmisiä sitten ammattiin pystytään valmistamaan

ennuste ruohonen lerner koska pois saavat hyviä tuloksia

en tiedä onko näin mutta koska näistä suomalaisista työpaikoista on niin kova uupelo niin tätä joka tapauksessa pitää ihan ehdottomasti seurata hyvinkin tarkkaan ja myöskin edelleenkäsin näitä väitteitä että ilmastolain päästöjä vähentävästä vaikutuksesta ei olisi näyttöä muista maista

työnantajan sitouttamiseen ja sitoutumiseen vielä paremmin kuin ne tänä päivänä sitoutuvat oppisopimuskoulutukseen ja niiden paikkojen järjestämiseen kannattaa tietenkin ja pitääkin kannustaa nykyistä vieläkin enemmän

ja vielä kerran totean sen että tämä ehkä johtaisi näissä avainresursseja kuormittavaan byrokratiaan ja nykyistä raskaampaan järjestelmään

arvoisa puhemies

totta on kuten sipilä tässä juuri äsken todisti että näitä säästöjä perustellaan hallitusohjelman sovituilla säästötoimilla ja vielä etupainotteisesti ja koska tähän syöttötariffijärjestelmään ei voida kohdistaa näitä hallitusohjelman mukaisia säästötoimia niin niinpä hallitus esittää että säästö toteutetaan poistamalla oikeus tähän kiinteään sähköntuotantotukeen

puitelaki

myöskin niitten tulevien hallituksien pitää tämän kehittymistä seurata hyvin tarkkaan koska tämähän sitoo myöskin näitä tulevia neljävuotiskausia

totta on se on myönnettävä että tämä on ollut voimassa tosi vähän aikaa ja siitä voi tulla myöskin semmoinen kuva että on hieman poukkoilevaa politiikkaa mutta jostain näitä säästöjä joka tapauksessa täytyy löytää ja tämä on se yksi konsti ja henkilökohtaisesti en usko että tällä nyt sitten biopolttoaineita tai uusiutuvia luonnonvaroja käyttävä energiateollisuus maanrakoon menee

lapsenuskossani toivoin sitä ja jonkun matkaa keskustelua kuultuani uskoinkin siihen että tämä sali keskustelee ukrainan kriisin nimenomaan rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja että oikeusvaltio sinne palautuu ja aito demokratia tulee kunniaan

talousvaliokuntahan on myöskin omassa kannanotossaan kritisoinut sitä että tämä muutosesitys ja voimalaitosinvestointi ovat tulleet tuottajille nopealla aikataululla

nämä ajatukset sen takia että tästä kriisistä kärsii eniten tavallinen kansalainen joka tähän kaikkein vähiten on syyllinen ja jos tilanne ajautuu siihen että tätä lähdetään ratkomaan aseilla niin silloin katsotaan se milloin pelut pieniä on ja ruumiita tulee sataprosenttisen varmasti

arvoisa puhemies

eu kriisin takana ensinnäkin on sokea usko markkinavoimien kaikkivoipaisuuteen jota pankit auliisti toki ruokkivat

perussuomalaisten välikysymys on saanut tuekseen tai itse asiassa siinä on käytetty muun muassa kuuluisia taloustieteilijöitä joitten johdossa taitaa milton friedman olla

kyllä tässä nämä kansainväliset järjestöt etunenässä ovat ne organisaatiot joiden tämä pitää ratkaista ja tietenkin näissä pitää venäjän olla mukana kuten myös tämän kansainvälisen kontaktiryhmän

voin käyttää tässä

se on vähän veteen piirretty viiva ja veitsenterällä siinä sitten kiikutaan myöskin tämän lakiesityksen osalta joka kokonaisuudessaan on ihan oikeasti tosi hyvä mutta minä haluan korostaa sitä että aina pitää olla kyse lasten vanhempien vapaaehtoisesta osa aikatyöhön siirtymisestä

tässä vain keskustelun aikana nyt sitten kyllä tämä panssarivaunu lähti käsistä aika nopsaa ja erehdyttiin ihan muille urille

yli puolet eu maiden kansalaisista on tällä hetkellä tyytymättömiä demokratian toteutumiseen unionissa ja sen lisäksi kaksi kolmasosaa katsoo että ääntä ei saa kuuluville

toivottavasti näiden uusliberalististen taloustieteilijöiden käyttö tämän välikysymyksen laatimisessa tai tukena ei samalla ole myös talouspoliittinen linjaus perussuomalaisilta

edustaja pekkarinen en sanonut että se jää kaikille vaan totesin että se on mahdollista

toisaalta sitten kuitenkin odotetaan ja myöskin uskotaan siihen että esimerkiksi pankkien säätelyssä ja talouskriisin ratkaisemisessa euroopan unionilla on merkittävä rooli

arvoisa puhemies

sitten kun puhutaan muutamalla sanalla esimerkiksi tuulivoimasta taitaa olla niin että tätä tukipolitiikkaa pahempi mörkö siellä on tällä hetkellä erittäin monimutkainen lupabyrokratia jota ollaan toki tällä hetkellä purkamassa ja se saattaa olla yhtenä suurempanakin tekijänä kuin tukipolitiikka siinä että esimerkiksi se tuulivoimarakentaminen on jäljessä siitä aikataulusta joka siellä pitäisi olla

tässä selonteossa on omaksuttu laaja alainen turvallisuuskäsite kaiken kaikkiaan mikä kattaa niin ydinonnettomuudet luonnonkatastrofit kuin kyberuhatkin

tämän lakialoitteen yhtenä motiivitekijänä oli tämä työehtosopimusshoppailu ja kuvasin tuossa omassa puheessani sitä että siellä yrityksissä noudatetaan monta eri työehtosopimusta

tämä on tärkeä lause tässä mietinnössä kaiken kaikkiaan ja sinne suuntaan pitää saada tämä yhteiskunta kehittymään että se kokoaikatyö on aina etusijalla sellainen työ jolla tullaan toimeen pystytään hoitamaan yhteiskunnalliset velvoitteet perheen velvoitteet

kyllä minä tavallisesti normaalia puhetta ymmärrän mutta tässä salissa tuntuu olevan kyllä aikamoinen määrä ennustajia ja tietäjiä sekä poppamiehiä ja naisia sillä minun mielestäni merkillisiä ovat ne puheet joita kuulen nyt kun ollaan tuolla tulevalla portugali päätöksellä vakauttamassa ja rajaamassa suomen vastuut

vesipula ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat väestöpaineet ovat lisänä tämän uhkakakun päällä jos niin voi sanoa ja ainoastaan listalta puuttuu ulkomaailman invaasio eli ufo hyökkäys

tämän voi laittaa siihen yhteyteen että se jäsenyyden merkitys suomelle on se että olemalla jäsen pystymme sieltä sisältä päin kaiken parhaiten vaikuttamaan

se johtuu osittain ehkä työehtosopimusshoppailusta mutta myöskin siitä että nämä yritykset ovat menneet yhteen fuusioituneet tai on tehty jollain muulla tavalla näitä

minä ymmärrän tämän logiikan tässä valiokunnan kannanotossa eli ei myöskään haluta että varsinkaan nuoret naiset jäävät sinne kotiin ja eristäytyvät työelämästä mutta tämän pitää aina olla vapaa ja pääosaa

yritän päästä siihen lopputulemaan tässä puheessani että ensinnäkin se luottamus on palautettava ja sen luottamuksen palauttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen

selonteosta käy ilmi että tämä on laaja alainen ja siinä halutaan laajentaa puolustushallinnon tehtäviä viranomaisyhteistyön ja laajan turvallisuuskäsityksen nimissä

en pyydä hallitusta tästä nytten sen enempää tuomiolle vastaamaan puhun ihan omissa nimissäni että kyllähän tällaiset kiinteät tuet ovat toki ilman muuta siinä toiminnan alkuvaiheessa mille tahansa toiminnalle hyväksi mutta kyllähän tässä pitäisi päästä aikaa myöten siihen että se tulee sitten niin sanotusti omillaan toimeen

olen hämmästynyt kun sellainen ratkaisu ei kelpaa joka takaa sen että sitä sinivalkoista valuuttaa ei tästä eteenpäin lähde ilman vakuuksia ulos senttiäkään

tästä yhteistoimintalain hengestä muutaman sanan haluan vielä sanoa

kyllä minä ihan oikeasti haluan suomenmaassa nähdä sen yrityksen joka suurieleisesti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut sen takia että väkeä lisätään ja liikevaihto kasvaa ei ole vielä silmiini sattunut

tällainen toiminta on vastuullista toimintaa suomalaisen veronmaksajan rahoja kohtaan eli se avoin piikki on siis poikki ja jos tällainen menettely ei kelpaa niin kyllä hämmästelen kovasti koska tätä samaa menettelyä on moneen kertaan ja suureen ääneen vaadittu

edustaja yrttiaho sinällään puhui erittäin tärkeästä asiasta mutta en yhdy siihen näkökulmaan että hallitus ei tässä asiassa mitään tekisi

tänne päin sitä puuhaa pitää kaiken kaikkiaan kehittää

sieltähän on tullut lukuisia lukuisia harmaan talouden torjuntaan liittyviä lakiesityksiä ja muun muassa tilaajavastuulain muutokset ovat oikeansuuntaisia

minä uskon että nämä talousvaliokunnan kannanotot joita me olemme ottaneet että asiaa seurataan ja sitten tämä siirtyminen syöttötariffijärjestelmään mahdollistavat toimijoitten toiminnan eteenpäinkin niin että kyllä tästä eteenpäin päästään

edustaja satonen käytti ansiokkaan puheenvuoron

voi kysyä mikä tässä maassa riittävää tälle asialle on koska se on päässyt pesiytymään tähän suomenmaahan niin syvälle siis kaiken maailman konnuus ja harmaan talouden pyörittäminen joten se ei suinkaan hetkessä sieltä oikene mutta kyllä niitä toimia koko ajan on menossa

nykyisin omistusasuntojen valtiontakausjärjestelmää ohjaa kaksi virastoa eli ara asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus sekä valtiokonttori ja tässä esityksessä ehdotetaan että ohjaus ja valvontatoiminta keskitettäisiin kokonaan valtiokonttorille

muistelen näin että kun tätä lakia jossain vaiheessa valmisteltiin en silloin ollut niin sanotusti näissä hommissa vaan muilla mailla vierahilla niin tämä oli yksi tekijä

valiokunta oli yksimielinen mietinnössään ja kannattaa sitä että nykyisen kahden valvovan viraston mallin sijasta omistusasuntojen valtiontakausjärjestelmä menee valtiokonttorille

siinä on keskittämistä ja se varmasti tehostaa myöskin tämän järjestelmän toimivuutta kun siinä on vain yksi toimija matkassa mukana sillä kyllä se niin on että yhden kanssaan on

päätti eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sitä kanssa se aina on pää tär ketkä ensimmäisen käsittely olisi tänä päivänä helpompaa

kun ensimmäisen kerran kuulin tänä päivänä perussuomalaisten viisi pakettia niin kyllähän ne paketit ovat vähän niin kuin semmoinen huono joulupukki

korea kääre mutta silkkoa sisällä

jäämme mielenkiinnolla odottamaan mitä sieltä tulee

tällä hetkellä ne olivat vähän sellaista toivotaan toivotaan osastoa ja otsikoilla ei tätä maata kyllä sitten ole pelastettu koskaan

kyllä minä nyt haluan sen verran oikaista että tämä raamisopimus työurasopimus ovat hyvinkin merkittäviä tekoja